se tarkoittaa sitä että meillä on pulaa asunnoista meillä on pulaa joukkoliikenneyhteyksistä ja ne ovat niitä kysymyksiä mihin kasvukeskuksissa täytyy panostaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ihmettelenkin kovasti kun hallitus leikkaa ympäri maakuntia ja koko suomesta laajasti junaliikennettä yhteyksiä poikittaisia yhteyksiä jolloin esimerkiksi väli jyväskyläseinäjoki lakkaa kokonaan

sen sijaan se että ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on vielä ratifioimatta on meille häpeäksi

venäjä on energiamahti

se on ollut suosituksineen melko hampaaton ja siksi onkin varmasti hyvä että eu tasolla saataisiin vahvasti uudistettua järjestelmiä ja saataisiin sitovia järjestelmiä aikaiseksi

sopimuksen ratifiointi on loppusuoralla

täällä uudellamaalla kun siuntion kunta on kaavoittanut maaseutumaiseen siuntion kuntaan uutta asutusta tukeutuen raideliikenteeseen tämänkin raideyhteyden y junan olette lakkauttamassa erittäin huonoa politiikkaa joka on vielä vastoin näitä mal sopimuksia

oli ilo kuulla ministeri henrikssonilta tarkemmin tästä prosessista

arvoisa puhemies

aluksi kiitos ministeri urpilaiselle vastuiden seikkaperäisestä esittelystä

sosiaali ja terveysministeriö valmistelee itsemääräämisoikeuslainsäädäntöä ja tavoite on saada laki eduskuntaan kesäkuussa käsittelyyn

toivonkin että kahdenkeskisissä keskusteluissa nostaisimme uusiutuvan energian merkitystä ja etsisimme mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille viedä osaamista ja teknologiaa

opposition vaihtoehdottomuus tosin ihmetyttää

edustaja jääskeläisen euro titanic puheesta ainoa konkreettinen asia jonka nappasin oli kriisimaiden velkajärjestely

tämä olisi sitten viimeinen lakimuutos jonka jälkeen ratifiointi voitaisiin toteuttaa

esteetön ympäristö tärkeiden palvelujen turvaaminen pääsy harrastuksiin ja kulttuurin pariin mahdollisuus työhön ja opintoihin sekä kohtuulliseen toimeentuloon ovat asioita joiden mahdollistaminen parantaa vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä elämänlaatua

mutta kysyisin arvoisalta ministeri urpilaiselta kun totesitte että suomella ei ole mitään sitä vastaan että kreikan vakuussopimus tulisi julkiseksi

olisiko mahdollista selvittää mitkä osat tätä sopimusta eivät ole sellaisia jotka kuuluvat liikesalaisuuksien piiriin ja näin ollen voitaisiin julkistaa

olikin hyvä kuulla kun ministeri henriksson kertoi että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon on tulossa viisi lisävirkaa

kokonaisuudessaan tämä laki on merkittävä parannus

arvoisa puhemies

harmaan talouden selvitysyksikön tilannekuvassa oli hyvin selostettu kuinka tilaajavastuulaki ei käytännössä toimi ja tämä on yksi askel siihen suuntaan että laki toimisi paremmin odotetulla tavalla

arvoisa puhemies

kysyisin ministeriltä myös kuinka pitkällä ovat rakennusalan työsuhde ja verovalvonnan valmistelut veronumeron ottamisesta käyttöön työmaalla pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa

onko tämä asia edennyt

se ohjaa kestävään kehitykseen energiatehokkaaseen rakentamiseen ja maankäytön suunnitteluun niin että yhdyskuntarakenteen hajautumista estettäisiin mikä nyt on varsinkin täällä etelä suomessa aika ilmeinen ongelma

meillä ei ole varaa jättää lapsille ja lapsenlapsille niin suurta velkataakkaa kuin mitä esimerkiksi meidän eteläiset eu kumppanimaamme ovat tehneet

entä minkälaisia maankäyttö ja rakennuslain muutoksia tässä tarvittaisiin jotta päästäisiin parempaan yhdyskuntarakenteen suunnitteluun

sen takia on hyvin tärkeää että julkista taloutta tasapainotetaan mutta suomen on hyvä myös jatkossakin jämäkkänä vaatia sitä että kaikki eu maat ottavat vastuuta omasta taloudestaan vastuuta omista pankeistaan että suomi vaatii pankkeja paremmin säätelevää lainsäädäntöä ja myös finanssimarkkinoiden säätelyä

on myös hyvä että pääministeri mainitsi vihreän talouden avauspuheessaan

mutta haluan muistuttaa että myös kulutuksen hillintä on oleellista sillä kärjistetysti sanottuna länsi ostaa nyt velaksi ja kiina tuottaa eli tavallaan tämä aiheuttaa globaalia ylituotantolamaa

on todellakin selvää että me täällä suomessa huolehdimme suomalaisista köyhistä

myös luontopääoman riisto on tässä kestämätöntä

arvoisa puhemies

on arvokasta että kehitysyhteistyössä huomioidaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kuten vammaise t edistetään vammaisten lasten ja aikuistenkin kouluun pääsyä ja pakolaisleireillä vammaiset ovat ruuan saannin ja hygienian suhteen erityisen haavoittuvassa asemassa joten pidän tätä linjausta erittäin hyvänä

koska muutos hyödyttää nyt yrityksiä niin suurin osa ympäristömaksuistakin on kohdistettava yrityksiin windfall verona ja muina vastaavina maksuina

työelämävaliokunta antoi tästä lakiesityksestä lausunnon sosiaali ja terveysvaliokunnalle ja valiokunta korostaakin sitä että kuntouttavaa työtoimintaa pitää parantaa ottamalla entistä paremmin huomioon kuntoutujien yksilölliset tarpeet

on huomattavaa että ympäristömaksut kohdistuvat suhteessa rankimmin pienituloisiin joten pienituloisten osalta tätä on kompensoitava vähentämällä eniten pienituloisten muuta verotusta

valiokuntakäsittelyssä nousi vahvasti esiin esimerkiksi työttömien yhdistyksen kautta että kuntouttavaa työtoimintaa pitää kehittää huomioimaan asiakas ja hänen tarpeensa

asiakkaat tarvitsevat inhimillistä palvelua ja yksilöllistä kohtaamista jotta heidän omat vahvuutensa löydetään ja heille löydetään mielekästä tekemistä

esitystä mietittäessä onkin huomioitava tarkkaan että pk sektorin toimintaedellytykset turvataan ovathan pienet ja keskisuuret yritykset suhteellisesti ottaen parhaita työllistäjiä

myös asiakkaan palvelutarve tulee kartoittaa huolellisesti ja ohjata hänet ensin tarvittaviin terveys ja sosiaalipalveluihin niin että hän on kykenevä osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan

eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmässä olen tavannut perheitä vammaisia ja heidän läheisiään jotka ovat taistelleet oikeudesta palveluihin mutta kaikilla ei ole läheisiä kaikki eivät jaksa vaatia oikeuksiaan

ministeri niinistö vastasi erittäin hyvin edustajien rantakangas ja pekkarinen väitteisiin

keskeinen asia tässä kysymyksessä on työterveyshuolto

on tärkeää että kunnissa on vammaisneuvosto joka vahtii että inhimillisesti tuotetut palvelut ovat niitä tarvitsevien ulottuvilla

arvoisa puhemies

arvokkaimmille ojittamattomille soille ei mennä

arvoisa puhemies

lääkkeenmääräämisoikeutta laajennetaan terveyskeskuksen sairaanhoitajiin rajatussa määrin ja tietyin ehdoin

viimeisimpien tietojen mukaan suomen tekniikan yliopistojen määrärahat ovat kansainvälisesti verraten hyvin pienet ja tähän seikkaan haluan kiinnittää vakavaa huomiota

nykyisin työelämässä korostuu henkinen työsuojelu yhä entisestään ja työterveyshuollossa tarvitaan moniammatillista yhteistyötä

se on tukea työnantajille muttei varsinaisesti synnytä työpaikkoja

nyt kun suuret sosiaali ja terveyspalveluiden ja kuntarakenteen uudistukset ovat menossa on huomioitava herkkien väestöryhmien kuten vammaisten tarpeet huolella

ihmiset saavat nopeammin hoitoa esimerkiksi pitkäaikaisseurantaa vaativiin sairauksiin

edustaja salolainen puhui erittäin hyvin siitä että tämä luonnonarvopykälä on sellainen että tästä ei kerta kaikkiaan ole varaa poiketa

he eivät saa joutua maksajiksi

työttömien työkyvyn edistäminen on keskeistä siinäkin mielessä että terveyserot ovat kasvaneet rajusti ja heikoimmassa asemassa olevat pitkäaikaistyöttömät hyötyisivät säännöllisistä tarkastuksista eniten

myös vammaispalvelulain kokonaisuudistus on meneillään ja olisi hyvä jos vammaisneuvostot voisivat osallistua antamalla lausuntoja näihin lainsäädäntö ja rakennemuutoksiin

ja mitä tulee kivihiilen käytön vähentämiseen se on meidän kaikkien tärkeä yhteinen haaste päästökaupan korjaaminen etunenässä siten että hiilidioksiditonnille saadaan korkea hinta

toivottavasti laki toisi siten helpotusta hoitajapulaan

perinteisesti meillä myös yritykset ovat vahvasti osallistuneet tutkimukseen ja tuotekehitykseen mutta huolestuttavaa on se että teollisuus ja yritykset ovat nyt vähentäneet merkittävästi t k toimintaansa ja panostuksia siihen

lakiin sisältyy myös koulutus ja muita seikkoja joten potilasturvallisuutta koskevia kysymyksiä on huomioitu esityksessä

kotikaupungissani espoossa on sekä vanhusneuvosto että vammaisasiamies ja vanhusneuvosto toimii aktiivisesti ja hyvin

kivihiilen haittavero on mahdollinen lämmöntuotannossa ja voidaan harkita myös räätälöityä tukea kotimaisille uusiutuville kuten puulle

sairaanhoitajan vastaanotto muuttuisi maksulliseksi

asiakasmaksut eivät saa nousta kohtuuttomasti lain seurauksena

näkisin että vammaisten asemaa parantaisi huomattavasti vammaisneuvosto joka huolehtisi muun muassa siitä että kunnassa rakennetaan esteettömästi että pääsee töihin ja harrastuksiin että palvelut jotka mahdollistavat inhimillisen elämän kuten vammaiskuljetukset ovat saatavilla että vammaisetkin pääsevät kulttuurin pariin ja myös luontoon pääsy on tärkeää

kunnissa on muuten tämän suhteen hyvinkin kirjavaa ja erilaista käytäntöä ja paikallisesti on hyviä kokemuksia työttömien terveystarkastuksista esimerkiksi kuopiosta

tarvittaessa maksupolitiikkaa on muutettava jos seurannassa ilmenee ennaltaehkäisevien hoitokäyntien vähenemistä tai asiakasmaksujen kohtuutonta kasvua

yksi pullonkaula meillä on se että vaikka meillä on korkeatasoista ja hyvää tutkimusta niin se ei välttämättä kanna aina kaupallisiksi tuotteiksi asti

meidän on löydettävä paremmat keinot kaupallistaa näitä tutkimuksen hedelmiä ja silloin kyseeseen tulevat tutkijoiden ja keksijöiden ipr oikeudet innovaatioihinsa

yksi syy miksi tähän jamaan on ajauduttu on juuri siinä että osa väestä uupuu liikaan työmäärään ja osalle ei ole töitä

esimerkiksi torronsuolla on pyörätuoleille sopivat ulkoilureitit

mitä suurempi osa väestöstä työskentelee sitä paremmin voimme huolehtia myös niistä jotka eivät selviä ilman yhteiskunnan tukea

sosiaalisilla yrityksillä voisi kuitenkin olla erityisosaamista jota olisi järkevää voida käyttää kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä

haluan puhua myös vihreän talouden puolesta ja erityisesti kunnianhimoisen ympäristölainsäädännön puolesta joka toimii ajurina kohti vihreää taloutta

lopuksi vielä arvoisa puhemies haluan todeta että ykn vammaissopimuksen ratifiointi on nyt saatava tämän vuoden loppuun mennessä aikaan

valiokunta pitääkin tärkeänä että selvitetään mahdollisuudet muuttaa lakia siten että kuntouttavaa työtoimintaa voitaisiin toteuttaa myös sosiaalisissa yrityksissä ja kaiken kaikkiaan sosiaalisten yritysten toimintaedellytyksiä on muutenkin parannettava ja niitä koskevaa lainsäädäntöä uudistettava

iloitsen siitä että hallitus on päättänyt että prosentti julkisista hankinnoista tulisi kohdentaa cleantechiin

arvoisa puhemies

työ on henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille tärkeää ja työyhteisöön kuuluminen on merkityksellistä

moni työtön haluaa osallistua ja yhteiskunnan tuleekin tarjota aitoja ja kannustavia työllistämispolkuja

tämä tarkoittaa sitä että on vakavammin kiinnitettävä huomiota öljyriippuvuudesta irtautumiseen ja tehtävä kaikkea politiikkaa ilmastolasit silmillä ilmastovaikutukset huomioiden

tulevaisuudessa kun maailma herää ilmastotodellisuuteen ja sitoutuu päästöjen vähennyksiin vihreät markkinat valtaavat globaalin maaperän

arvoisa puhemies

kotimaista työllisyyttä parantamaan tarvitaan vihreää elvytystä esimerkiksi vauhtia raideliikennehankkeisiin

tässä lisätalousarvioesityksessä varmistetaan vantaan kehäradan valmistuminen aikataulussa ja lisäksi on länsimetron liityntäliikenteeseen satsausta ja hyvä niin

edustaja hoskonen nosti esiin hallituksen kaavailemat suunnitelmat maankäyttö ja rakennuslain muutoksesta jossa maakuntakaavoja ei enää vahvistettaisi ympäristöministeriössä

arvoisa rouva puhemies

tämä on kyllä erittäin huolestuttava linjaus sillä se johtaisi siihen että seudut olisivat kovinkin eriarvoisessa asemassa ja kehittyisivät eri tavalla

minäkin kiitän edustaja razmyaria erittäin tärkeästä ajankohtaisesta keskusteluteemasta ja koskettavasta puheesta kuin myös ministeri orpoa hyvästä otteesta asiassa

kyllä me tarvitsemme kokonaisvaltaisen otteen

moni edustaja on käyttänyt hyvän kansalaisyhteiskuntaa kuvaavan puheenvuoron kuten edustaja juvonen toi esiin harrastusten ja jalkapallon voiman ja myös pääministeri sipilä puhui vapaaehtoistyön eri muodoista

arvoisa puhemies

kyllä me tarvitsemme ympäristöministeriön ohjausta maakuntakaavojen hyväksymisessä jatkossakin

nurmi on tehnyt hyvän aloitteen erittäin tärkeästä asiasta siitä että koulukiusaamisen kitkeminen laitettaisiin lain tasolle

minusta on tärkeää että me tunnistamme sen että kansalaisjärjestöt kolmas sektori jotka tekevät tätä arvokasta työtä tarvitsevat myös tukea siihen kuten kotouttamismäärärahoja

on erittäin tärkeätä että tehdään nopeita toimenpiteitä kiusaustapauksissa ja että on nollatoleranssi